tavallisessa eläinsuojelurikkomuksessa ja sitä lievemmissä teoissa tuomioistuimen harkintavalta olisi laajempi

mutta pidän yhtä lailla huolta tulevaisuuden kirjastoista kuin täällä edustajat viitanen ja heinäluoma ne ovat arvokas juttu olleet ja tulevat sitä suomessa tulevaisuudessakin olemaan

demokratia ei ole vain hallitusmuoto vaan se on ajattelutapa

neljän kuukauden tai muut koulutusmallit eivät enää mahdollistaisi siis nykyistä puolustusjärjestelmäämme ja keskustelua sellaisesta ei kannata eikä pidä minusta enää jatkaa

metsänomistaja voi jatkossa ostaa tarvitsemansa ja haluamansa palvelut vapaasti sieltä missä palvelujen laatu ja hinta vastaavat parhaiten hänen omia tarpeitaan

afganistanin suomalaisia veteraaneja on myös suomessa uhkailtu suomalaisten ääri islamistien toimesta ja se on vakava huoli

demokratiassa ihmiset kokevat itsensä kansalaisiksi eivät alamaisiksi

negatiivinen puoli on sitten se että postimyynti syö kyllä kovalla tavalla suomalaista kivijalkakauppaa ja karuimpia esimerkkejä ovat ne että osa asiakkaista käy sovittamassa vaatteet taikka tuotteet kaupassa ja tilaa ne tämän jälkeen postimyynnistä

ja pitää olla huolissaan myös siitä että aika monet näistä kohteista toimivat merkittävällä osalla myös perheiden ja muiden matkailukohteina

eli rattijuopoille voitaisiin asettaa ihan hyvin pakollinen alkolukko

yhtiökokouksissa ei käytetä offline osallistumista vastoin joitakin väitteitä ja ministeriön valmistelussa on annettu harhaanjohtavaa tietoa siitä että tällä mallilla olisi merkittävää kannatusta

tässä debatissa joka hetki sitten käytiin hyvin tuotiin esille niitä ajatuksia joita itsekin olen aiemmin täällä nostanut esille myös muiden kuin deaktivoitujen aseiden kohdalla

kielto koskisi tulevaisuudessa eläinten hyvinvoinnista huolehtimisen ohella myös omistamista ja tämä on myös keskeinen parannus nykylainsäädännön tilanteeseen

arvoisa rouva puhemies

onko se sitten pysyvä malli vai ei se olisi varmasti sellaista lainsäädäntöä joka toisi turvaa tuonne teille

esitys on hyvä ja siitä voi ja pitää antaa kiitosta ministeri vehviläiselle mutta isoon ilakointiin siinä ei ole aihetta sen takia että olemme tässä kyllä hirveästi myöhässä tämän olisi tietysti pitänyt tapahtua jo aikoja sitten eikä kyse ole nyt tästä hallituksesta vaan monta hallitusta aiemmin

minun mielestäni on hyvä että tässä kunnianloukkauskysymyksessä mennään tietyllä tavalla paikka taikka laiteneutraaliuden suuntaan

suomalainen metsänomistajakunta on monipuolistumassa ja metsäpalvelutarpeita on tulevaisuudessa entistä enemmän

on myös hyvä muistaa ja huomata sekin että kotiuttamisajankohdan siirtyminen kahdella viikolla aiemmaksi mahdollistaa ja helpottaa myös nuorten siirtymistä varusmieskoulutuksen jälkeen entistä jouhevammin työelämään ja esimerkiksi vuodenvaihteessa alkaviin opintoihin

arvoisa puhemies

voi olla niin että kun nyt sieltä poistuu tämä yritysosuus niin saa nähdä pystyvätkö nämä paikat jatkamaan lainkaan tulevaisuudessa eli tästä voi tulla vielä huomattavasti isompi haitta

itse asiassa tuoreen tutkimuksen mukaan uusista metsänomistajista jo puolet asuu eri kunnissa kuin missä heidän metsänsä sijaitsee

tänä päivänä yhä useammin nämä kunnianloukkaukset tapahtuvat sosiaalisessa mediassa eivät perinteisessä mediassa eivätkä kasvotusten vaan nimenomaan keskustelupalstoilla tai tekaistuilla kotisivuilla ja tämäntyyppisissä

nykyisin eläinten omistaminen on kiellon aikana tai nykyisen lain aikana eläimen omistaminen ei ole ollut kiellettyä mikä on mahdollistanut sen että esimerkiksi pentutehtailua on voinut kyseinen henkilö jatkaa

olisi aivan perusteltua niin kuin edustaja kärnä tuossa edellä esille toi että puolustusvoimien deaktivointitodistus riittäisi jatkossa ja ne voitaisiin välittää tietorekistereihin ja näin tämä deaktivointitodistus tulisi myös rekisteröityä ja tulisivat tietoon näiden aseiden määrätkin suomessa

me olemme puolustusvaliokunnassa saaneet siitä säännöllisesti tällä kaudella puolustusministeri carl haglundin johdolla informaatiota miten asiassa on edetty

menettely yhdistyksen kokouksessa on hyvin toisenlainen

oman puolustusvalmiutemme kehittämisen lisäksi tämä kaikki korostaa tarvetta tiivistää suomen kansainvälistä yhteistyötä turvallisuusasioissa

silloin oli halukkuutta että tekstiviestihäirintä voisi tapahtua myös päiväaikaan eikä se olisi sidottu siihen että vastaanottajan pitää olla kotona ja myös lähettäjän pitää tietää vastaanottajan olevan kotona

arvoisa puhemies

siinä on voitava käydä keskustelua ehdotukset tehdään kokouksessa tulee voida vastata kokouksessa vaaleissa ehdotetut henkilöt voivat kieltäytyä ehdokkuudesta asioita voidaan panna pöydälle ja äänestyksissä voi olla useita peräkkäisiä äänestyksiä

minun mielestäni tavoite on ihan hyvä että aseita ei joutuisi sellaisiin käsiin joissa niitä käytetään omaa kansaa vastaan tai yleensäkin ihmisiä vastaan

esimerkiksi virossa kaikki sähköiset palvelut esimerkiksi lääkereseptit ja äänestäminen toimivat x road nimisen tiedonsiirtoväylän kautta

nyt tämäkin siis muuttuu mutta uudistuksesta huolimatta tähänkin lakiin jää tiettyjä porsaanreikiä

arvoisa puhemies

se että valmiusvuoromme eun taisteluosastoissa osuu juuri seuraavan vuoden ensimmäiselle puoliskolle sopii ajankohtaisiin turvallisuushaasteisiin erinomaisen hyvin

aivan lopuksi toivon että varusmieskoulutuksen uudistamista jatketaan myös määrätietoisesti sen suhteen että pystyisimme hyödyntämään mahdollisimman hyvin koulutukseen tulevien nuorten aiemman osaamisen

toivotaan että sitä työtä ja valistustyötä jatketaan niin että sitä kautta taas saataisiin entistä vähemmän näitä rattijuoppoja tien päälle

nyt itse mietin sitä että kun yksittäisiä sotilaita voidaan myös lähettää tehtäviin niin millä tavalla tämä kriisinhallintaveteraaniohjelma tehdään silloin kun operaatio ei välttämättä olekaan mittaluokaltaan sentyyppinen kuin esimerkiksi afganistaniin osallistuminen taikka nyt irakin koulutusoperaatioon osallistuminen

aikamoinen työllistävä vaikutus oli tälläkin juhlapäivällä kun hänelle kannettiin onnitteluadresseja tuonne työhuoneeseen

arvoisa rouva puhemies

ja kyllä tavoite on nyt ja sen pitää olla että jatkossa verottajan kelan oman kunnan maakunnan ja valtion kaikki toiminnot onnistuvat yhden selkeän kokonaisuuden kautta ja tässä työssä täysi tuki ministerille ja hallitukselle

olisiko siis edelleen mahdollista tämän lainsäädännön aikana se että eläintenpitokieltoon tuomitun perheeseen hankitaan uusia eläimiä jotka laitetaan esimerkiksi vaimon tai jopa lasten nimiin

luin tätä hallituksen vuosikertomusta nyt uudestaan ja ei voi olla kiinnittämättä huomiota siihen miten nopeasti tämä maailma nyt muuttuu

eikö se ollut poliittinen virkanimitys räikeimmästä päästä

edustaja vanhanen kävi erinomaisella tavalla läpi tätä pankkivaltuuston kertomusta ja tämä on hyödyllistä luettavaa meille kaikille kansanedustajille

olen sen sijaan kuitenkin hieman huolissani siitä linjasta jota suomessa on ylläpidetty ja haluan hivenen herättää keskustelua siitä että meillä toimitaan eussa hyvin erilaisilla pelisäännöillä tällä hetkellä

arvoisa puhemies

muutokset on tehty usein hyvinkin nopealla aikataululla ja voisi sanoa välillä lähes paniikinomaisesti reagoiden erilaisiin sinänsä erittäinkin valitettaviin tapahtumiin

arvoisa puhemies

tietojärjestelmiä on syytä kehittää niin että varusmieskoulutuksessa voidaan huomioida yksilöiden toiveet suunnitelmat ja varusmieskoulutusta edeltävä osaaminen

silloin muistan että tässä salissa kävimme kiivaan keskustelun siitä että on järjetöntä tehdä sellaista lainsäädäntöä että se on häirintää kotirauhan rikkomista vasta siinä vaiheessa kun tekstiviestin vastaanottaja on kotona kun se tekstiviesti tulee ja vielä lähettäjän täytyy tietää että hän on kotona

suomen osasto muodostuu maavoimien helikopteriosastosta ja tarvittavista tukielementeistä sekä taisteluosaston esikuntaan sijoitetuista esikuntaupseereista

tässä vuosikertomuksessa kuvataan kyllä ukrainan ja venäjän tilannetta mutta ei itse asiassa viime vuonna vielä tiedetty mitään siitä mitä esimerkiksi syyrian ja irakin ja daeshin toiminta näillä alueilla tulee vaikuttamaan aina suomeen asti

kyllä tämä pitäisi jollain tavalla pystyä myös estämään että seuraava koira tai kissa taikka muu eläin olisi sitten pienten lasten nimissä taikka puhtaan rekisterin omaavan puolison nimissä

arvoisa puhemies

jokainen kouluampuminen tai muu ampumatapaus on aina vakava asia ja se pitää vakavasti ottaa en sitä ole tässä sanomassa etteikö näin olisi mutta usein tässä unohdetaan se että syy on jossain muussa kuin aselainsäädännössämme

itse toivon että valtioneuvostossa käydään vakavasti keskustelu siitä että tästä operaatiokohtaisesta kriisinhallintaveteraaniohjelmasta voitaisiin tehdä myös tällainen sateenvarjokriisinhallintaveteraaniohjelma jolla turvattaisiin näiden suomalaisten naisten ja miesten vakuutusturva kun he lähtevät näihin kansainvälisiin tehtäviin jos siellä jotain sattuu

kyllä puheissa usein kerrotaan että eussa on samanlaiset pelisäännöt aseviennissä on sitten kyse italiasta saksasta ranskasta suomesta ruotsista mutta arki osoittaa kyllä aivan toista

näin voidaan erityisosaamisen hankkimista suunnitteleville asevelvollisille tarjota mahdollisuus opiskella ja hankkia osaamista

onneksi se kaatui aikanaan

meillä on kirkkoja ollut postimerkeissä iät ja ajat ja niitä merkkejä käyttävät varmasti myös eri uskontokuntiin kuuluvat ja se on samanlainen perinne että kirkon kuva on kaunis joulumerkissä taikka postimerkissä ja näin pitää jatkossakin olla

pohjoismaisen taisteluosaston puitteissa järjestetyt harjoitukset tukevat maamme puolustuskykyä ja lujittavat euroop palaista puolustusyhteistyötä

te voitte jättää edustaja ruohonen lerner ryhmänne kanssa osan näistä rahoista nostamatta jos te nyt aidosti olette sitä mieltä että niitä rahoja ei demokratian käyttöön tarvita

arvoisa puhemies

te olitte itse ympäristöministerinä

aivan lopuksi mielestäni tässä tehdään hyvää uudistustyötä eläinten hyväksi ja myös ihmisten hyväksi

arvoisa puhemies

sitra tekee paljon hyvää työtä ja esimerkiksi aivan tuoreimmissa selvityksissään on käynyt läpi sitä onko siirtyminen laitoshoidosta kotihoitoon tuonut kuitenkaan niitä säästöjä joita on tavoiteltu

täällä kerrotaan oikeastaan ulkopolitiikan osuudessa vain siitä kuinka meillä lisääntyi lentovalvonnan tarve ja siihenhän nyt lisättiin myös määrärahoja niin että kaikki puolustusvoimien ilmavoimien määrärahat eivät mene näihin valvontalentoihin vaan voidaan pitää myös koulutuksesta kiinni

muussa tapauksessa se ei ole häirintää eli työaikana kun toinen on töissä tähän asti on voinut lähetellä niitä viestejä vaikka kuinka paljon ja se ei ole ollut sitten kotirauhan häiritsemistä taikka näin

miksi te ette silloin korjannut kun teillä oli valta teillä oli mahdollisuus se korjata

on kiistaton tosiasia että vaikka virittäisimmekin varusmieskoulutuksemme kuinka hyvään ja tehokkaaseen ja korkeatasoiseen pakettiin niin se ei yksin riitä mikäli reserviläisten sotataitojen ylläpito laiminlyödään

haluan oikeastaan nostaa pohdintaan sen kuinka paljon edelleen euroopan unionissa eri maiden tämäntyyppistä kauppaa ohjaa kaksoisstandardi kaksinaismoralismi

jäsenet voivat jo nytkin tehdä päätöksiä kokousta pitämättä mutta tähän liittyy oikeudellisia ongelmatilanteita

arvoisa ympäristöministeri grahn laasonen olen tyytyväinen että te olette ensimmäinen ympäristöministeri joka ottaa tämän asian vakavasti

usein tällainen ihminen joka näihin rikkomuksiin syyllistyy on valitettavasti myös itse avun tarpeessa ja siihenkin puoleen pitäisi huomiota kiinnittää ja lainsäädännöllä pitäisi vaikuttaa siihen että hän ei enää syyllistyisi tämän tyyppisiin rikkomuksiin tulevaisuudessa

pitää myös kunnioittaa erilaista taidetta on se sitten perinteistä taidetta nykytaidetta tai sitten joitain tulevia upeita urheilulajeja jotka ovat myös päässeet postimerkkeihin jo sellaisessa vaiheessa ennen kuin ne ovat edes saaneet kansankaan keskuudessa kovin suurta huomiota ja kiitosta

sen takia pidän erittäin myönteisenä sitä että tämä kotirauhan piiri velvoite nyt poistetaan ja tämä vainoaminen tulee selkeästi lakiin kirjatuksi niin että jos joku henkilö säännöllisesti tai jatkuvasti uhkaa seuraa tarkkailee ottaa yhteyttä tai muuta tällaista vainontaa harrastaa niin siihen voidaan puuttua

ja sen turvan pitää olla sellainen että jos sattuu onnettomuus jossa haavoittuu tulee loppuelämäksi invalidiksi niin ei pidä olla kahta sanaa siitä kuka silloin kuntoutuksesta vastaa

mutta kun perustulosta puhutaan niin minun mielestäni on hyvä että tämä selvitys tehdään ja järjestelmää varmasti kannattaa yksinkertaistaa ja toisena vaihtoehtona sitten tätä edeltävän ministeri risikon osallistavaa sosiaaliturvaa myös pitää esillä

arvostettu puhemies

luovat alat tuottavat merkittävän osan maamme kansantuotteesta ja tällä sektorilla on valtavasti mahdollisuuksia jos vain oikealla tavalla toimimme oikealla tavalla kannustamme emmekä liikaa lainsäädännöllä kahlitse tämän alan kehittymistä

meidän täytyy tehdä määrätietoisesti nyt työtä sen eteen että talouden tasapainottamisen pakottamat kertausharjoitusleikkaukset jäävät tähän ja pääsemme mahdollisimman pian niin sanottuun normaaliin päiväjärjestykseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toisaalta olisin itse valmis myös miettimään sitä voisiko ja pitäisikö törkeä metsästysrikos myös kirjata lakiin

hyvä huomio on itse asiassa sekin että yleensäkin me ampumaharrastajat me metsästäjät olemme tilastojenkin mukaan jopa keskimääräistä nuhteettomampaa väkeä

harva asia hyvät kollegat yhdistyksissä on sellainen että siihen voidaan vastata yksiselitteisesti hyväksyn tai en hyväksy

ja kyllähän postimerkeissä on joulupukkikin uskoo siihen tai ei

työaikana tehty talkootyö minkä edustaja zyskowicz nosti esille on ongelmainen ja myös niin sanottu ilmainen mainosaika mitä välttämättä kaikki eivät saa

ja juuri saimme myös tiedon että stm selvittää voisiko myös maahanmuuttajien kotouttamistuesta tehdä vahvasti vastikkeellista

olemme sitoutuneet demokratiaan ja ihmisoikeuksiin joiden turvaamiseksi ja edistämiseksi teemme yhteistyötä sellaisten maiden kanssa jotka jakavat kanssamme nämä arvot

tällä hetkellä asiat eivät näin toimi vaan esimerkiksi afganistanissa loukkaantuneet joutuvat hattu kourassa anomaan ja suurin piirtein vapaaehtoisvaroin kuntoutustaan hoitamaan

tavoitteenamme pitää olla se että reserviläiskoulutuksessakin keskitytään jatkossa entistä määrätietoisemmin laadun parantamiseen sekä osaamisen ja vapaaehtoisuuden parempaan hyödyntämiseen

ne ovat tänä päivänä lisääntyneet valitettavalla tavalla ja tällä tavalla rehellisten metsästäjien ja eläinten ystävien mainetta tahrataan pienen porukan toimesta

arvoisa puhemies

luovien alojen järjestöt luovuttivat jokin aika sitten omat tavoitteensa ja he toivoivat kannustavampaa tekijänoikeuslainsäädäntöä mutta myös arvonlisäveroalea muun muassa äänitteille peleille yleisötapahtumille ja e kirjoille ja varmasti meidän on jatkossa pohdittava myös hyvitysmaksujärjestelmää ja sitä miten voimme näille taiteilijoille taata riittävän toimeentuloturvan

kokouksissa haetaan keskustellen päätöstä eikä yleisen kokouksen ohi pidä mennä

kotirauhan häiritseminen voi siis jatkossa tapahtua myös niin että näiden viestien vastaanottaja ei juuri kyseisellä hetkellä ole kotona

iso ongelma on tämä minkä edustaja anttila nosti myönteisenä esille eli ennakkoilmoitukset ja sitten niiden ero todellisuuteen

lapsilisät olivat pahasti jälkeenjääneitä ja oli tarpeellista tehdä korotus ensin sinne missä sitä suurimmin tarvittiin

arvoisa puhemies

mielestäni kaikissa yhdistyksissä on myös säilytettävä talouden tilien toiminnan ja hallinnon tarkastus joko ammattitilintarkastajien suorittamana tilintarkastuksena tai maallikkojen suorittamana talouden hallinnon toiminnan tarkastuksena

nämä merkit ovat tarramerkkejä niitä ei tarvitse nuolla

eli näillä on oikeasti iso merkitys ja tämä on itse asiassa sitä mistä olemme täällä salissa puhuneet ja olen tyytyväinen nykyhallitukseen siinä että tämä velkaantuminen ollaan nyt taittamassa ja laittamassa talous tasapainoon

toisena on se että meidän pitää siinä kriisinhallintaveteraaniohjelmassa näiden yksittäistenkin sotilaiden osalta varmistaa se että jos isä tai äiti näissä tehtävissä kuolee niin myös siitä perheestä alaikäisistä lapsista leskeksi jääneestä puolisosta pitää suomen kantaa vastuu

päivänä yk antoi luvan suojella libyalaisia libyan kansaa näiltä libyan edustajilta joiden seurassa myös meidän pääministerimme silloin istui niin istuivat muutkin eu maiden johtajat

meillä on useita sellaisia ehdokkaita joiden ennakkoilmoitus oli puolet tai vähintäänkin kolmanneksen pienempi kuin toteutunut kulu ja se antaa ihmisille täydellisen väärän kuvan

turvallisuusympäristöämme puolustetaan riippumatta valtiollisista rajoistamme

se vaatii lisää poliisiresursseja mutta myös asiallista keskustelua mutta myös kriittiselle keskustelulle pitää olla tilaa tässä muuttuneessa tilanteessa

myös aseen hankinta on minusta tehty tietyissä tilanteissa turhan paljon viranomaisiakin työllistäväksi eikä ole edes turvallisuuden kannalta perusteltua esimerkiksi vaatia kaikkien uusien aseiden näyttövelvoitetta poliisille

mutta yksi asia joka ei tässä paketissa ole on must carry siirtovelvoiteasia joka ymmärtääkseni on teillä arvoisa ministeri valmistelussa

edustaja gustafsson te olitte opetusministerinä sillä hetkellä kun hämeenlinnasta opettajankoulutus loppui

jos meillä on varaa lähettää ja kun meillä on varaa ja velvollisuus lähettää suomalaisia sotilaita näihin tehtäviin niin meillä pitää olla myös varaa kantaa heistä kunniakas vastuu myös pahimman sattuessa

viestien määrä on valtava ja yhä useammilta tulee niitä huolestuneita viestejä ympäri suomen että puuttukaa taatkaa myös meille se turvallinen arki

tässä on tietysti kyse siitä että meillä työurat tietyllä tavalla lyhenevät sieltä alkupäästä opiskelijoiden omasta tahdosta riippumatta

talouskasvua ovat viime vuosina hidastaneet heikon kansainvälisen suhdanteen lisäksi toimialakohtaiset mutta ennen muuta myös maamme sisäiset rakenteelliset ongelmat kuten väestön ikääntyminen ja tuottavuuden vaatimaton kehitys

tämä perustelu ei ole kestävä